mitä mieltä te arvoisa ministeri olette puolustuskaluston ja muun materiaalin yhteisomistuksesta suomen ja ruotsin välillä ja kuinka todennäköisenä näette tulevaisuudessa tällaisen yhteisomistuksen

tietoliikennehankkeiden rakentaminen vaatii niin valtion kuntien operaattoreiden alueen yrittäjien kuin maakuntaliittojenkin yhteistyötä ja aktiivisuutta jotta yhteydet voitaisiin rakentaa ja ylläpitää tasapuolisesti koko suomi

monien rajaesteiden kohdalla vastuulliset viranomaiset ovat heikosti jos kohta lainkaan tietoisia millaisia ongelmia on olemassa eikä heillä ole aina tarjota oikeita ratkaisuja

tästä olenkin saanut kentältä paljon mielensä pahoittaneilta postia ja kysymyksiä miksi hallitus käy työeläkkeiden kimppuun hallitus kun hokee rakastamaansa mantraa että kaikki osallistuvat säästötalkoisiin ja siksi ei voitu hakea säästöjä vain valtion eläkkeistä ja rajoittaa indeksijäädytystä vain niihin siksi jäädytyslinja levisi koskemaan myös yksityisen sektorin eläkkeitä

kolme tähti puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään liikenne ja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

oikeusministeriön ritu hankkeen tavoitteena on toteuttaa tuomioistuimille rikostuomiosovellus joka tukee tuomioiden ja toimituskirjojen tuottamista ja arkistointia ja jonka avulla voidaan antaa toimituskirja asiakkaalle tiedoksi sekä pystyä välittämään ilmoitukset ja tiedot muille viranomaisille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides parsia voimien neuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan keskustelu keskustelu päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia suomen alueella

oma kokemukseni on että näiden asioiden parissa työskentelevät ihmiset haluavat aidosti etsiä ratkaisuja ongelmiin joihin ihmiset ovat törmänneet monilla elämän osa alueilla

tämä hallituksen esitys eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistusten leikkauksista on täysin käsittämätön

lisäksi hovioikeuden ja korkeimman oikeuden pitäisi voida hyödyntää alemman tuomioistuimen antamaa ratkaisua sekä pystyä välittämään ilmoitukset ja tiedot muille viranomaisille

ongelmia on löydetty muun muassa sosiaaliturvasta työvoimapolitiikasta työmarkkina ja verotuksellisista asioista unohtamatta yrittäjyyteen liittyviä ongelmia

näihin kokemusten kautta löytyneisiin ongelmiin on löydetty myös ratkaisuja

raportti rajaesteet pohjoismaissa rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen julkaistaan nyt keväällä

olisinkin kysynyt arvoisalta ministeriltä miten tämä erittäin tärkeä ritu hanke etenee

nyt suuntaamme katseemme pohjoismaiden ministereihin jotta asiat myös etenisivät

näistä on sellainen että tehtäisiin pohjoismaista yhteistyötä kansallisten asiantuntijoiden sijoittamisessa euroopan komissioon eli sosiaali ja terveysalalla käynnistettäisiin uusi epävirallinen yhteistyö kansallisten asiantuntijoiden sijoittamiseksi euroopan komissioon

meidän on siis käytävä muiden pohjoismaiden kanssa tiivistä kokemusten vaihtoa jotta voimme suomessakin tehdä asioita jotka on toimiviksi ja kustannustehokkaiksi havaittu

mikä on suomen kanta tähän ehdotukseen ja onko meillä minkälainen tilanne näiden asiantuntijoiden kanssa eun toimielimissä

näkisittekö te että tämä olisi hyvä vaihtoehto saada pohjoismaisia ajatuksia ja yhteiskunnan arvoja eteenpäin

arvoisa puhemies

pohjoismainen yhteistyö kumpuaakin samankaltaisista kulttuuritaustoista joiden pohjalta meidän on helppo tehdä yhteistyötä ja viedä kaikille pohjoismaiden asukkaille tärkeitä asioita eteenpäin

meidän tulee rakentaa vapaata demokraattista ja innovatiivista pohjolaa jossa ihmiset saavat tehdä työtä yhteiseksi hyväksi sekä ottaa vastuuta itsestään ja toinen toisistaan

viime vuonna jokainen kansallinen parlamentti kävi ajankohtaiskeskustelun pohjoismaisista rajaesteistä

arvoisa puhemies

samaan aikaan on kuitenkin tarkkailtava uutta lainsäädäntöä jotta emme jatkuvasti synnyttäisi uusia rajaesteitä ja oman haasteensa tähän luonnollisesti tuo yhä uusiutuva ja lisääntyvä eu lainsäädäntö joka ei kaikkiin pohjoismaihin ulotu koska kaikki eivät euroopan unioniin kuulu

tällä hallituksen esityksellä toimeenpannaan eun yhdistelmälupadirektiivi joka helpottaisi ulkomaisen työntekijän pääsyä myös suomalaisen aiemmin pelkästään asumisperustaisen sosiaaliturvan piiriin

on oletettavissa että maassa lyhytaikaisesti työskenteleville työntekijöille kuuluva oikeus asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin lisää suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta jossain määrin

yksi käytännön työssä tuolla turuilla ja toreilla kaikkein useimmin esiin tuleva rajaeste on eläkeläisten kaksoisverotus kuten täällä jo aikaisemmin kuultiin

kirjallisiin kysymyksiin on usein vastaukseksi saatu se että suomen verohallinnon mukaan suomen sisäinen verolainsäädäntö perustuu suomessa asuvien verovelvollisten tasa arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun

esityksessä myös todetaan että on perusteltua arvioida että direktiivin mukaisten oikeuksien piiriin tulevien määrä voi joidenkin vuosien aikavälillä lisääntyä joillakin tuhansilla henkilöillä vuodessa

myös hyvitysmenetelmää ja vapautusmenetelmää kehutaan ministereiden vastauksissa ja niiden kehutaan olevan keinoja poistaa toisista valtioista saadun tulon kaksinkertainen verotus

toinen asia jossa rajaesteiden poistaminen on erittäin tärkeää on koulutusyhteistyö

onkin erikoista että tässä hallituksen esityksessä myönnetään että myös varsin vähäinen ja lyhytaikainen työskentely voi avata pääsyn sosiaaliturvaan mikä saattaa pitkällä aikavälillä lisätä sellaisten maahantulijoiden määrää joiden tavoitteena on hyötyä suomen korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja palveluista

heidän mahdollisuutensa opiskella ja työskennellä pohjoismaissa tulisikin turvata poistamalla vielä olemassa olevia rajaesteitä ja kehittämällä yhteistä koulutuspolitiikkaa

ratkaisuksi tähän ongelmaan esitetään tarkkaa poikkihallinnollista seurantaa mutta onko kuitenkaan realistista ja mahdollista että tällaista seurantaa pystyttäisiin toteuttamaan

eli rajaesteiden eteen on kertomusvuoden aikana kansallisissa parlamenteissa tehty työtä mutta yhteistyöministereiden johdolla meidän tulisi pian päästä myös konkreettisiin toimenpiteisiin ja tuloksiin

onko hallituksella mitään konkreettisia toimenpiteitä joiden avulla järjestelmämme väärinkäyttöä pystyttäisiin estämään ja miten varmistetaan että sosiaaliturvamme kestää nämä paineet jotka erityisesti lyhytaikaisten ulkomaalaisten työntekijöiden määrän lisääntymisestä aiheutuvat varsinkin kun esityksessä todetaan ettei varsinaista seurantajärjestelmää ole sen tilastoimiseksi kuinka pitkäksi ajaksi kolmannen maan kansalaiset keskimäärin jäävät maahan

pohjoismaita pidetään maailmalla hyvänä esimerkkinä sillä olemme onnistuneet rakentamaan hyvinvointivaltiota jossa heikoista ja apua tarvitsevista pidetään huolta

tulevina vuosikymmeninä joudumme kuitenkin suurten haasteiden eteen kun väestö ikääntyy ja hoitoa tarvitsevien kansalaisten suhteellinen määrä kasvaa

itse kuuluin viime vuonna ainoana suomalaisena pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokuntaan joka kokoontui viisi kertaa ja mielestäni tapaamiset olivat antoisia

pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnassa etsitäänkin tänä vuonna esimerkiksi hyviksi havaittuja käytännön toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hoitoon ja sitä miten nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä jo ennalta

osa näistä henkilöistä jää pysyvämmin hakeakseen jatko oleskelulupaa ja aikanaan mahdollisesti pysyvää lupaa ja suomen kansalaisuutta

lisäksi esityksessä todetaan että tilapäisillä ja lyhytkestoisilla luvilla maassa oleskelevat henkilöt ovat tyypillisimmin sellaisia joiden pääsy asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin laajenee direktiivin myötä verrattuna nykyiseen säätelyyn

puolueryhmiä on nyt viisi sillä perussuomalaiset perustivat yhteisen puolueryhmän nordisk frihet eli vapaa pohjola nimisen ryhmän yhdessä tanskalaisen dansk folkepartin jäsenten kanssa

kiitän pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtajaa edustaja rundgrenia sekä eduskunnan osaavaa ja erittäin palvelualtista virkamieskuntaa kansainvälisellä osastolla heidän työstään

viisumivapaasti maahan tulevien osalta ongelmana on se että maahantulon edellytykset tutkitaan vain rajatarkastuksessa eikä maahantulon tarkoitus ole jälkikäteen yksinkertaisesti todettavissa samalla tavalla kuin viisumin tai oleskeluluvan haltijoiden kohdalla

lisäksi osa viisumivapaussopimuksista sulkee pois työntekoa varten tapahtuvan maahantulon

rajavartiolaitos tilastoi ulkorajan ylitykset kansallisuuksittain lukumääräisesti mutta maahantulon tarkoituksista ei ole saatavissa tilastoajoa

jos viisumivapaus eun ja venäjän välillä toteutuu tilannetta on yhdenvertaisen kohtelun toteuttamisesta siihen mennessä saatujen kokemusten valossa arvioitava uudelleen

mielestäni sitä olisi syytä arvioida jo nyt valiokuntakäsittelyssä arvoisa puhemies joten tässä esityksessä on todellakin vakavasti otettavia ja selvitettäviä asioita

eu kääntää tuotantoa kohti suurtuotantomallia

monissa on kysytty miksi tämä lakimuutos tehdään kuka on tämän lakimuutoksen takana ja varsin usein miksi ei kansaa ole otettu vai eikö sitä ole haluttu mukaan tähän keskusteluun

arvoisa puhemies

tässä salissa on paljon kuultu kommentteja että eu jäsenyyden kirjaaminen suomen perustuslakiin ei olisi suuri asia

eun kirjaamisessa suomen perustuslakiin pitää ottaa huomioon muun muassa se että se on instituutio joka on tosin ollut jo olemassa toisen maailmansodan jälkimaininkien jälkeen mutta ajat ja tavat ovat muuttuneet

suomalaiset ovat sen vuoksi hieman epätietoisia eu jäsenyyden kannattavuuden kanssa koska olemme joutuneet eun talouskriisien siivoustalkoisiin

itsenäisyys on meille kaikille suomalaisille ensiarvoisen tärkeä asia

nyt kyseessä oleva perustuslakimuutos olisi pitänyt kierrättää kansalaisten keskustelun kautta ja suoda tälle asialle enemmän julkisuutta mediassa

ensin vastaan edustaja tuppuraiselle että perussuomalaiset luottavat sekä kansalaisiin että poliisiin ja sen vuoksi tämä välikysymys onkin tehty

arvoisa puhemies

kun tästä lakimuutoksesta perjantaina äänestetään toivoisin meidän kaikkien palauttavan mieleemme sen tunnelman mikä vallitsi edvin laineen tuntemattomassa sotilaassa kun sota päättyy ja tykkien pauhu loppuu

myös poliisien toimitilaratkaisut ovat kärsineet määrärahojen vähentymisestä ja hallintorakenneuudistuksesta

arvoisa puhemies

kannatan edustaja saarakkalan tekemää lakiehdotuksen hylkäystä

hämeessä entisen liikkuvan poliisin tilat on tyhjennetty mahdollisten uusien vuokralaisten tieltä mutta hämeen poliisilaitos on kuitenkin maksanut koko vuoden tiloista vuokraa senaatille ja maksaa edelleen niin kauan kunnes senaatti löytää tiloihin uudet vuokralaiset

kuulostaa siltä että varsinaista säästöä ei liikkuvan poliisin toimitiloista ole siis saavutettu vaan poliisi maksaa vuokraa tyhjistä tiloista

arvoisa ministeri miten koette poliisin hallintorakenneuudistuksen onnistuneen ja onko näistä toimitilaratkaisuista pystytty saavuttamaan todellisia säästöjä

tällä no bail out kirjauksella oli tarkoitus estää jäsenmaita joutumasta kiusaukseen ajautua toisten maiden elätettäväksi hyvä ja selkeä sopimus jota ei ole kuitenkaan noudatettu

euroopan komission olisi pitänyt arvioida ja euroopan unionin neuvoston päättää onko kyseessä liiallinen alijäämä vai ei

mahdollisesta sopimusmuutoksesta annetaan tarvittaessa joko tätä esitystä täydentävä hallituksen esitys tai kokonaan erillinen hallituksen esitys

olen hallituksen kanssa samaa mieltä

kaksitoista kertaa vuodessa parlamentti kerää brysselissä tavaransa ja henkilökuntansa ja niinpä rekkaralli lähtee strasbourgiin ja muutaman päivän kuluttua sama setti toiseen suuntaan

markkinoille summa tuskin kuitenkaan riittää

ralli maksaa satoja miljoonia euroja

arvoisa eurooppaministeri stubb olisinkin kysynyt miten olette edistänyt tämän parlamentin kokouskäytännön poistamista jonka puolesta suomalaiset mepit teihin vuosi sitten jo vetosivat

valtiovarainministeriön erittäin arvostettu alivaltiosihteeri martti hetemäki on kuitenkin todennut vastineessaan taloussanomissa näin

arvoisa puhemies

markkinoiden luottamuksen palauttaminen riippuu ennen muuta paineen alla olevien euromaiden omista toimista

evm voi myöntää lainaa myös maille joilla ei ole voimassa olevaa sopeuttamisohjelmaa eli tukea voidaan antaa ennakollisesti

hätätilamenettelyä saa käyttää tilanteessa jossa koko euroalueen vakaus on uhattuna mutta nyt koko mekanismin tarkoitus on nimenomaan vakauttaa euroalue joten kyseinen tilannehan on päällä aina kun evmää käytetään

lakiesitys jättää muun muassa huomioimatta päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon ominaispiirteet ja erilaiset vahvuudet sekä näiden henkilöstön koulutuksellisen taustan ja eron

vastustamme liittovaltiokehitystä ja tukipaketteja